ymmärrän oikein hyvin että ilman kansainvälistä kauppaa ja yhteyksiä olisimme esimerkiksi kuin pohjois korea tai vähintäänkin joku impivaara

se on osapuillensa yhtä paljon kuin vuosittainen budjettimme ja huomattavasti enemmän kuin vientimme arvo noihin pelastettaviin kriisimaihin

eli niille jotka sanovat että muka puolustaisimme suomalaista työtä on syytä huomauttaa että nyt me pelastamme tätä suomalaista työtä jo kohta suuremmalla summalla kuin sen työn arvo suunnilleen edes on ja paljonkin

haluan omasta puolestani kiittää kaikkia kansanedustajia myös ministereitä hyvästä keskustelusta mikä tämän aiheen ympärillä on tässä tänään käyty

nostan niistä esille edustaja wallinheimon puheen miinanraivausavun kotimaisuusasteen lisäämisestä

tämä meidän esittämämme malli mikä tänään tuli on tosiaan iso rakenteellinen uudistus isompi kuin mitä käsittääkseni mikään puolue täällä on aikaisemmin esittänyt

kataisen ja sitä ennen keskustan johtaman hallituksen linjan mukaisesti minun olisi kapakan pitäjänä tullut antaa rahaa lainaksi näille varattomille juopoille omasta kassakoneestani

sitten täällä muutamat edustajat muun muassa edellä juuri ja pari ennen sitäkin epäilivät sitä etteikö tätä rahaa saataisi kerättyä tämmöisen vapaaehtoisen mallin pohjalta

arvoisa puhemies

suomen alkoholilaki kieltää esimerkkini kaltaisen menettelyn eikä vastuullinen kapakoitsija tietenkään moiseen holtittomuuteen syyllistyisi

äskettäin käsittelyssä olleissa kehyskeskusteluissa suunniteltiin käyttöön monia säästötoimia joilla valtiontaloutta koetetaan kohentaa ja velkaantumista pysäyttää

se mikä tässä meidän mallissamme on myös merkittävää on se että kohdennettaisiin tätä kansalaisjärjestöjen kautta eli ei niinkään valtioitten välisiä suoria budjettirahoituksia eikä kierrätystä eun kautta vaan kansalaisjärjestöjen kautta naisten ja tyttöjen koulutukseen kehitykseen aseman parantamiseen humanitääriseen kriisiapuun muun muassa katastrofien yhteydessä ja sitten tämmöisten kehitysmaitten oman yrityselämän kehittämiseen

tämä tapa jolla ervv ja evm ollaan nyt nitomassa yhteen kielii siitä että espanja ja sen myötä italia ovat siirtymässä avustajista avustettaviksi

bundesbankin johtajan jens weidmannin reutersille taannoin antaman haastattelun mukaan voi olla jopa tulkittavissa että koko euroalue on pian hajoamassa

likipitäen ainoa vaihtoehto nykymuotoisen euron pelastamiselle on euroopan liittotasavallan perustaminen mutta se tarkoittaisi lopullisesti kaiken päätösvaltamme siirtämistä brysseliin ja tätä en minä eivätkä perussuomalaiset tule hyväksymään

kyllä

joo tosiaan on tarkoitus että autetaan kaikkein hädänalaisimpiakin ja sen tähdenhän meillä on olemassa ja aina ollut tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä jota minä ainakaan en koskaan muistaakseni ole millään lailla vastustanut ja edelleenkin toivoisin että mentäisiin enemmän tämän kiintiöpakolaisjärjestelmän suuntaan myös näitä turvapaikanhakijoita valitessamme

jos vaarini vielä eläisi voisin kertoa hänelle että eipä onnistunut

nämä hakemukset täytyisi tulevaisuudessa jatkossa pystyä tekemään esimerkiksi niiltä kansainvälisiltä pakolaisleireiltä ei näin että spontaanisti tullaan rajoille ja valitaan pitkin eurooppaa näitä maita

arvoisa puhemies

skandinavian maiden saksankielisen maailman hollannin ja ehkäpä baltian kesken tulisi muodostaa ehkä yhteinen yhteisvaluutta alue

se olisi kulttuuriltaan riittävän yhtenäinen mutta asukaspohjaltaan jo lähes puolet nykyisestä euroalueesta käsittävä sisämarkkinapooli

ei tietenkään kukaan nauti tai ilakoi tämäntyyppisestä tilanteesta mutta todellisuudessa tässä ovat isot taloudelliset ongelmat meillä edessä jos tulijamäärät kasvavat

tämänkaltaisella järjestelyllä olisi saatavissa kaikki nykyisen eurovaluutan satunnaiset edut mutta mitään nykyisenkaltaisia riskejä ei enää olisi eli eräänlainen uusi hansa tai kalmarin reunioni olisi kyseessä

edellinen hallitus epäonnistui työllisyyden hoidossa

arvoisa puhemies

ihmiset pelkäävät työpaikkojensa toimeentulon asuntojensa puolesta

vasemmisto ei kuitenkaan näytä uskovan edes omiin keinoihinsa sillä irtisanomisten sijasta ei käytetty puheissa esiintyvää kaikkivoipaisuutta eli elvytystä tai vaikka kuuden tunnin työpäivää

elvytys on tunnettu muun muassa kreikasta jossa on nähty vasemmiston veljespuolueen syrizan työllisyyspolitiikkaa ihan käytännössä

valitettavasti viime kaudella rakennus korjaus ja valmistustyöntekijät unohdettiin minkä tuloksena näihin ryhmiin saatiin eniten työttömiä työnhakijoita

hallitus on huolissaan etenkin miesten työllisyydestä sillä viime kaudella se supistui selvästi naisia enemmän eli kyllä tässä tämä sukupuolten tasa arvo on sillä lailla huomioitu

on teetettävä elvyttäviä julkisia hankkeita tuettava uusia muotoutumassa olevia aloja

velalla ja verovaroin rahoitetut julkiset hankkeet olisivat varmasti heidän kannattajiensa mieleen mutta tällainen toiminta lisäisi velkaantumista verotusta ja sitä kautta kansalaisten ahdinkoa

tästä olen samaa mieltä

voisiko tämä vakaumus olla poliittista vakaumusta jäsenyyttä puolueessa tai puolueen kannattamista

vanhat keinot on kuitenkin kaluttu loppuun

olen viimeisten vuosien ajan bongannut sosiaalisesta mediasta kymmeniä mielipiteitä uhkauksia solvauksia ja valheita joiden pohjalta on luonnehdittu perussuomalaisia ja heidän kannattajiaan

olen nyt tarkalla korvalla kuunnellut näitä puheenvuoroja tästä uudesta tupakkalaista ja oli itsellä alun perin ajatus että en sano tästä yhtään mitään

perussuomalaisten on kerrottu olevan tyhmiä työttömiä juoppoja naisten hakkaajia ja lahjattomia

voin kertoa että joka kerta kun eduskunta on vuosien saatossa kiristänyt tupakkalakia siis jo ennen kuin olin itsekään kansanedustajana olen aina pitänyt näitä kiristyksiä todella huonoina seikkoina ja yksilön vapautta rajoittavina tekijöinä ja niin on tilanne nytkin

edelleen on väitetty perussuomalaisten olevan taloudellinen taakka yhteiskunnalle kun he valituksillaan ja eriävillä mielipiteillään rasittavat päätöksentekokoneistoa kautta koko maan

kustannuskilpailukyvyn parantaminen on avainasemassa työllisyyden parantamisessa

tämänsuuntaisesti väitti sosiaalisessa mediassa erään toisen puolueen kaupunginvaltuutettu kaupungin jonka talouden tämä toinen puolue on itse saattanut lähes konkurssin partaalle ja jonka samaan puolueeseen kuuluva kaupunginjohtaja on tällä hetkellä rikostutkinnassa matkusteltuaan kunnan varoilla pitkin maailmaa viininhuuruisilla reissuillaan

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia

en kerta kaikkiaan esimerkiksi ymmärrä näitä rajoituksia sähkötupakkaan jonka avulla moni on itse asiassa päässyt eroon tupakasta

jos tätä laskelmaa epäilee sopii muistaa että valtiovarainministeriö on se sama ministeriö jossa edustajat urpilainen ja rinne viime kaudella vuorotteluvapailivat ja josta he nyt ovat vaihtaneet vapaalle ihan kokonaan ja jonka sanaan he aiemmin luottivat kuin peruskallioon

ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi sillä tavoin että siinä kiellettäisiin ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto ja täsmennettäisiin muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä

kuitenkin joka kerta kun aikaa on mennyt eteenpäin olen aina hoksannut että se aiemmin moittimani eduskunnan tekemä päätös onkin ollut hyvä asia

olimme silloin niihin aikoihin juuri itse perustaneet tällaisen baarin ja pidimme todella huonona asiana sitä meidän myynnillemme että tupakointi sisällä kielletään

tätä vanhempien ilman huoltajaa maassa olevien lasten säilöönottoa maasta poistamisen turvaamiseksi rajoitettaisiin ja täsmennettäisiin muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä

kaikissa näissä tapauksissa on mainittu tieto asetettu julkisesti nähtäville siten kuten se tässä laissa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on määritelty

myöhemmin sain todeta että tämä oli erinomaisen hyvä asia myyntiin ei ollut käytännössä mitään vaikutusta ja ihmiset jotka tupakoivat kävivät ulkona tupakalla eikä siinä ollut mitään moitittavaa

arvoisa herra puhemies

olen itse ollut töissä tämmöisessä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa jonka asukkaat olivat niin sanotusti sitaateissa alaikäisiä

tämän tähden vaikka tällä hetkellä tosiaan tuntuu siltä että nämä rajoitukset ovat täysin kohtuuttomia tähän sähkötupakkaan tai sitten tämäntyyppiset autossa tupakoinnin tai parveketupakoinnin kiellot tuntuvat jotenkin erittäin kummallisilta minun makuuni tän tyyppiset cialla mutta sen mitä tunnen itseäni niin olen aika vakuuttunut siitä että kun aikaa kuluu eteenpäin niin totun näihin muutoksiin ja pidän myöhemmin näitä erittäin edistyksellisinä ja hyvinä päätöksinä

todellisuudessa nämä lapset ainakin silloin kun itse siellä olin töissä olivat suureksi osaksi sellaisia että heillä kasvoi parta jopa paremmin kuin minulla

kaikkein hurjinta on ollut huomata tämänkaltaista kirjoittelua muihin puolueisiin kuuluvien ihmisten foorumeissa ilman että he ovat mitenkään julkisesti tuominneet tai irtisanoutuneet siitä

nyt ei pidä lamaantua vaan pitää tehdä työtä suomalaisten hyväksi jos edustaja lehti on poissa eikä sitä salaa

samoihin aikoihin olin kotkassa osakkaana eräässä kapakassa ja silloin tällöin sinne tuli asiakkaiksi näitä samoja tyyppejä eli niin sanotusti alaikäisiä turvapaikanhakijoita

tietääkseni ketään ei koskaan ole tuomittu kiihottamisesta perussuomalaisia vastaan vaikka maailma on täynnä esimerkkejä siitä kuinka puheet poliittista vähemmistöä kohtaan ovat eskaloituneet veriteoiksi

tilanne oli suorastaan surkuhupainen kun toisessa työpaikassani minun olisi kuulunut kohdella näitä nuorukaisia lapsina ja toisessa sitten täysi ikäisinä

sitten kun osa näistä lapsista sai oleskeluluvan niin seuraavassa hetkessä täytettiinkin sitten perheenyhdistämispapereita

mutta entäpä jos tosiaan olisimmekin tyhmiä ja työttömiä yhteiskunnan elättejä sellaisia jotka loisisivat yhteiskunnan varoilla ja olisivat väkivaltaisia rikollisia

nykyisen lain mukaan ei pitäisi saada sillä tuomioita on annettu muihin yhteisöihin kuuluvien henkilöiden ihan vastaavien ominaisuuksien julki tuomisesta

pidän hieman ongelmallisena sitä että turvapaikanhakijoiden asiakirjojen ollessa puutteelliset uskotaan pääsääntöisesti lähinnä sitä mitä henkilö itsestään kertoo

täysi ikäisyyden rajamailla kiikkuvien henkilöiden kohdalla tilanne on erityisen ongelmallinen jos alaikäiseksi tekeytymällä saa löyhemmän kohtelun kuin täysi ikäisenä

toivoisinkin että tässä otettaisiin käyttöön iän lähes tarkasti määrittäviä testejä joita esimerkiksi hammaskartastoa tutkimalla voidaan tehdä

arvoisa rouva puhemies

viime vuonna tulleiden suurten turvapaikanhakijamäärien vuoksi perheenyhdistämisten määrä saavuttaa todennäköisesti ennätyslukemat tänä vuonna

herra puhemies

aiemmin kun näitä perheitä on saanut tänne helpommin yhdistettyä minun näkemykseni mukaan tämä kotoutuminen on ollut äärimmäisen huonoa

lisää esityksiä on siis luvassa mutta tällä esitykselläkin on jo erityisen kiire koska tällä hetkellä valtavan suuri määrä ihmisiä hakee perheenyhdistämisen perusteella suomeen

jos katsotaan kotouttamisen mittareina sitä kuinka hyvin esimerkiksi afgaanit somalit ja irakilaiset ovat työllistyneet oppineet suomen kieltä niin luvut ovat kyllä aika huonoja työttömyysprosentti ja näin

ja sitten kun puhutaan tästä että mitä me olemme hallituksessa saaneet aikaan ja mitä emme niin on pitkä lista mitä voi verrata meidän vaaliohjelmaankin

siirtolaiskriisi valitettavasti yllätti monet vähän niin kuin housut kintuissa mutta vihdoin ja viimein aletaan nähdä niitä toimenpiteitä millä näitä ongelmakohtia pyritään ratkaisemaan

viime vuosikymmenellä tanskassa tehtyjen perheenyhdistämiskiristysten seurauksena työttömyysero ulkomailla syntyneiden henkilöiden ja kantaväestön välillä on pienentynyt

perheenyhdistämisdirektiivi sallii asetettavaksi ulkomaalaiselle perheenkokoajalle kahden vuoden asumisajan ja asuntovaatimuksen perheenyhdistämisen ehtona

yleisenä käytäntönä länsi euroopan maissa on asettaa samat vaatimukset myös maan kansalaisille jotta ihmiset ovat perheenyhdistämistä haettaessa tasavertaisessa asemassa statuksestaan riippumatta

kielitaitoedellytys vaatii oppimateriaalin ja opiskelutilojen järjestämistä ulkomaalaisten lähtömaista tämän alkeellisen kielitaidon testaamiseksi mutta alkeellisen kielitaidon osoittamisvaatimus perheenyhdistämisessä karsisi kuitenkin tehokkaasti kotouttamisennusteeltaan haasteellisten ihmisten tuloa tänne suomeen

myöskin tämä asuntoedellytys on kohtuullista säätää sillä on kohtuutonta luoda etenkin turvapaikanhakijoina tulleille ohituskaistaa asunnon saannissa

iso britannian hallituksen tavoin kannatamme tulevan eurovaalikauden aikana kansanäänestyksen järjestämistä maamme eu jäsenyydestä

kansanäänestys tapahtuisi pääministeri cameronin esittämän mallin mukaisesti jossa ensin neuvotellaan perussopimuksen ja jäsenyysehtojen uudistamisesta ja sitten äänestetään yksinkertaisesti uudistuvassa unionissa pysymisen ja siitä eroamisen välillä

kun täällä on puhuttu nyt siitä että kun viime vuonna valitettiin että tuli pelkkiä miehiä ja nyt kun olisi tulossa naisia niin miksei sekään kelpaa niin suurin osa näistä viime vuonna tulleista turvapaikanhakijoista erittäin suuri osa oli naimattomia nuoria miehiä

heillä ei siis ole puolisoa lapsia tai huoltajaa kotimaassa odottamassa

näille henkilöille näillä perheenyhdistämisen kiristyksillä vaikutetaan sitten niihin järjestettyihin avioliittoihin joita aletaan oleskeluluvan jälkeen pian touhuta

perhe on kotouttajalle tärkeä sitä en kiistä mutta suosittelen näille naimattomille henkilöille jotka ovat tänne tulleet ihan vaikka kotimaista suomalaista vaihtoehtoa puolisoksi sekä naisille että miehille

tuolloin suomalaisille puhuttiin muunneltua totuutta markan tulevaisuudesta ja mikäli totuus olisi kerrottu olisi enemmistö todennäköisesti äänestänyt jäsenyyttä vastaan

jopa toimittajakunnan parista on kantautunut väitteitä joiden mukaan mediatalot ohjeistivat tuolloin toimittajiaan kirjoittamaan eusta ainoastaan positiiviseen sävyyn

eräs ystäväni silloin aikoinaan perusteli kyllä ääntään eulle kun itse siis äänestin ei ja kaveri äänesti kyllä sillä että haluaa että suomi kuuluu siihen jengiin missä on saksa ranska ja hollanti eikä siihen jengiin missä on puola ja romania

no missä ollaan nytten

mikäli kansa kuitenkin haluaa suomen irtautuvan nykymuotoisesta eusta on aloitettava neuvottelut eu jäsenyytemme ehtojen muuttamisesta

neuvotteluprosessin päätyttyä neuvoteltu uusi jäsenyyssopimus on alistettava kansanäänestykseen jossa lopullisesti päätetään suomen ja eun suhteesta

mutta kuten edustaja saarakkala tuossa edellä sanoi niin minäkin olen enemmän huolissani tämän eurojäsenyyden riskeistä kuin mahdollisista eu jäsenyyden riskeistä jos vain saadaan pidettyä eu tällaisena löyhänä talous ja kauppaliittona kuten sen tarkoitus alun perin on ollutkin